suunnitelmien tulee olla mahdollisimman pitkälle vietyjä niin ettei tilanteen tullessa päälle ole enää tarvetta perustaa porina tai diskuteerausryhmiä jotka olisivat vain esteenä nopealle päätöksenteolle ja johtamiselle

valmiuden kohottamisen toimenpiteiden pitää perustua riittävään ennakoivaan tiedusteluun jolloin myös valmiuden sääteleminen ja valmiuden kohottaminen perustuvat mahdollisimman tarkkaan tilannekuvaan

valmiuden joustava kohottaminen edellyttää että tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nykytilaa helpommin jo ennen ylimääräiseen palvelukseen kutsumisen edellytysten täyttymistä

emme tiedä vielä minkälaisia paineita kohdistuu rajoillemme kesän lähestyessä mutta jokainen ymmärtää että se voi tuoda tullessaan uusia turvapaikanhakijatulvia ja tilanteen kärjistyessä meillä tulee olla valmius tehokkaampaan rajavalvontaan ja sen ohella myös valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen

tässä salissa aikaisemmin puhuttiin suomesta ja suomalaisuudesta ja ainakin minä olen ylpeä siitä että olen suomesta ja suomalainen

vasemmistoliitto ymmärsi vaalitaktisesti lähteä pois hallituksesta koska jos se olisi jäänyt sinne se ei olisi todellakaan kauhean hyvältä tuntunut kun katsotaan seuraavia äänestyslukuja

tässä on ilmeisesti hallitus unohtanut tämän moponvirittäjän vanhan ohjeen että jos mopon teho ei ole pudonnut yli kymmentä prosenttia niin viritys on onnistunut

tässä kannattaa myöskin miettiä sitä että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on aikamoista alueellista eriarvoistumista eri koulujen terveydenhoidon suhteen tai terveyden suhteen sanotaan näin

kantaväestöä muuttaa pois asuinalueilta joissa maahanmuuttajien määrä on ylittänyt tietyn kipukynnyksen ja yleisesti tiedetään että tämä ilmiö lisää eriarvoisuutta ja kustannuksia eli pitäisi saada pidettyä porukat kasassa ettei tule tällaisia alueita mistä lähtee porukat pois

toivottavasti kauhean moni ei ole hyvillään jos huono osaisilla menee vielä huonommin kuin nyt menee

edustaja saarakkalan tekemä lakialoite edustaa nykyaikaa

arvoisa herra puhemies

kun nyt samanaikaisesti ollaan myös uudistamassa koulutuksen rahoitusjärjestelmää esitetyn rahoitusmallin tavoitteet eli ennakoitavuus läpinäkyvyys ja selkeys eivät toteudu ammatillisen koulutuksen osalta

ammatillisen koulutuksen vahvuus ovat kehittymishaluiset ja kykyiset koulutusorganisaatiot jotka vastaavat monipuolisesti työ ja elinkeinoelämän tarpeisiin yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

hallitus on koulutuksen osalta päättänyt ottaa ison harppauksen taaksepäin

sankat kuulijajoukot

yksi esimerkki älyttömyydestä on kampaajille partureille ja meikkaajille säädetty pakko hakea itsenäisyyspäivän aukiololupa aluehallintovirastosta

maahan pitäisi julistaa jos ei nyt hätätila niin ainakin hallitukselle jonkinlainen hymiöiden lähetys ja twiittailukielto koska kansalaisten kärsivällisyys alkaa loppua

ei kansalaisia kiinnosta kuunnella kuinka fantastisen hienosti kaikki on kun kaikki ei ole fantastisen hienosti vaikka suomi tietysti hyvä maa onkin ja on tämän laman jälkeenkin mutta tällä hetkellä ei mene todellakaan hyvin

kansalaiset vihaavat sitä

hallituksen on pidettävä lupauksensa ettei teollisuudelle tule enää lisäkustannuksia vaikkakin lupaukset on osittain jo petetty muun muassa kiristämällä kaivosten energiaveroja ja jäteverotusta

eulta tulevat lisälaskut on torjuttava

muun muassa sambialaisekonomisti dambisa moyo torppaa kehitysavun täysin pois lukien humanitääriset tilapäiset tuet jotka eivät ole välttämättä kehitysavuksi luettavia

tällaiset suuret avustusvirrat syövyttävät vastaanottavien maiden poliittisia järjestelmiä

maahanmuuton kokonaiskustannukset on viimeinkin selvitettävä avoimesti ja ilman pelkoa siitä että asiaa selvittävät tutkijat leimataan rasisteiksi tai muuten epäilyttäviksi

arvoisa herra puhemies

muun muassa nordean tutkimusjohtaja aki kangasharju pitää ilmoitettua nollakasvua aivan liian ruusuisena ja heidän ennusteensa mukaan tämä vuosi jää miinukselle eikä mitään hyviä uutisia ole näkyvissä

rikkidirektiivistä ei ole irtisanouduttu vieläkään

kreikalle löytyy yhä rahaa

eun nettojäsenmaksun nostaminen lähemmäs puolella miljardilla on asia josta ei ole paljon uutisia näkynyt eikä keskustelua käyty

kaikki muistamme ainakin luulisin toivoisin maslown tarvehierarkiateorian minkä mukaan ensin ihminen tarvitsee fysiologisten tarpeiden tyydyttämistä sen jälkeen turvallisuuden tarpeiden yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeiden tyydyttämistä arvonannon tarpeiden tyydyttämistä ja itsensä toteuttaminen tulee viimeisenä

me perussuomalaiset lähdemme perusasioista eli ensin fysiologisista tarpeista mitkä suomessa on hyvin tyydytetty ainakin useimmille